minä olen täysin samaa mieltä edustaja kurvisen kanssa näistä hallinnointiyhtiöistä kun puhutaan että vaikka rahaa olisi niin millä riskiperiaatteella sitä tehdään

edustaja myllykoskelle

emme me todellakaan halunneet kritisoida finnveraa toiminnassa emmekä myöskään pankkeja siinä mutta se pointti on että nyt pankeilla on tiukat ajat ja ne rupeavat vetämään sisäänpäin joten pitäisi olla monipuolisempi tämän rahoitusinstrumentin jolloin täytyisi olla näitä oman pääoman ehtoisia rahoituksia enempi ja sitä kulttuuria mitä myöskin edustaja myllykoski sanoi

yksi keino mitä on täältä esitetty olisi todellakin vaikka pienempien osinkojen verovapaus esimerkiksi tuhanteen euroon asti

se olisi kenties se sysäys jotta ihmiset ajattelisivat että kannattaako niitä makuuttaa vai kannattaisiko siirtää kannattaisiko lähteä aktiivisesti miettimään että minä lähden kehittämään tuota yritystä koska minulla on kenties jotain odotettavissa

ei se välttämättä ole laiskaa pääomaa

toinen juttu on sitten että nyt kun puhuttiin itsekkäästi että jos tulisi verohelpotuksia jos sijoittaa suomeen niin tässähän on esitetty esimerkiksi tämä viron veromalli sillä tavalla että siinä vaiheessa vasta kun yrityksestä otetaan ulos rahaa sitä verotetaan

mikä on ollut hyvä piirre suomessa niin tässä team finlandin ajattelussa on ollut vähän samalla tavalla näitä piirteitä että siinä on laitettu yhteen näitä asioita mutta samanaikaisesti jos verkosto harvenee niin näyttää vähän siltä että etupyörät pyörivät eri suuntiin kuin takapyörät

toinen hyvä piirre tässä team finlandissa juuri on se että toivottavasti otetaan ja on nyt otettu esimerkiksi meitä kansanedustajia laajemmin tähän toimintaan mukaan

ruotsihan on ilmoittanut että he haluavat laittaa monilla kymmenillä prosenteilla vientiä muutaman vuoden sisällä lisää kun suomi tällä hetkellä surkuttelee että kun vienti vähenee

itse myöskin olen sitä mieltä että hyvä jos tämä keskustelu kääntyy siihen että me teemme päätöksiä perustuen punnittuihin tietoihin ja monipuoliseen analyysiin

olisin oikeastaan kysynyt valtioneuvoston jäseniltä kun edustaja haavisto sanoi vihreiden puheenvuorossaan että suurena ongelmana tässä hallintarekisterissä oli viranomaisten tietojen saanti ei ollut saatavilla tietoa

mutta jos katsoo niitä selvityksiä mitä itse talousvaliokunnan puolella saan viranomaiset saavat erittäin hyvin tietoa hallintarekisterin takaa plus siinä oli vielä sen lisäksi tämä eurooppalainen tietojenvaihto jolloin olisi käsitykseni mukaan pitänyt viranomaisilla olla erittäin hyvin tietoa tässä uudistuksessa kun on tehty parannuksia

minustakin on erittäin hyvä että tästä henkilöön kohdistuvasta ajojahdista siirryttiin varsinaisiin sisältökysymyksiin koska varmaan ovat kaikki sitä mieltä että keskustelun lainvalmistelun päätöksenteon täytyy perustua aidosti punnittuun tietoon ja avoimeen tietoon ja monipuoliseen tietoon

väitän että monetkin parannukset mitä suunniteltiin tehtäväksi hallintarekisteriin jäivät vanhan kohun alle ja ei aidosti katsottu sitä että tehtiin paranneltuja versioita vaan puhuttiin oikeastaan perinteisestä siitä vanhasta hallintarekisteristä

edustaja gustafssonhan puhui hallituksen kilpailukykypaketista eli täytyisi keskustella mitä valtiosihteeri sailas kilpailukykypaketista sanoi ja niin kuin tässä myöskin pääministeri sanoi koko ajanhan tässä toivotaan että työmarkkinaosapuolet saisivat tällaisen vastaavan kustannustason alennuksen jollakin muulla keinolla kuin tämän pelkän kilpailukykypaketin avulla

mutta sitten voidaan kysyä myöskin toisaalta sitä että kun nythän on hyvin ajankohtainen keskustelu käynnissä vaikka paikallisen sopimisen lisäämisestä ja nyt on puhuttu näistä vaikuttavuusarvioinneista niin meillähän voisi olla hyvä vaikuttavuusarviointiesimerkki vaikka saksasta siitä mitä on tapahtunut sen jälkeen kun paikallista sopimista on lisätty saksassa

siinä on muutamia faktoja mitä voin ottaa esimerkkinä

sitten on sanottu että aika merkittävä osa tässä muutoksessa ja taloudellisessa kasvussa on ollut hartz reformilla jonka oleellisin osa on paikallisen sopimisen uudistaminen

herätän vain kysymyksen aidosti keskusteluun että pitäisikö nyt tehdä erilaisia vaikuttavuusarviointeja myöskin paikallisesta sopimisesta vaikka saksan ja ruotsin malliin pitäisikö ne analysoida mukaan kun tehdään päätöksiä tässä lähiaikoina